sosiaali ja terveysministeri paula risikko ansaitsee erityisen kiitoksen hallituksen esityksestä joka pitää sisällään odotetun lakimuutoksen joka mahdollistaa opiskelijoille vähäisen opiskelun sairauslomalla ilman sairauspäivärahan menettämistä

opetus ja kulttuuriministeriön opintotuen rakenteellista kehittämistä valmistelleen työryhmän esitykset ovat sinänsä nykyjärjestelmään verrattuna kannatettavia mutta eivät tarpeeksi uudistusmielisiä

nykyisin sairauspäivärahan ehdot estävät kaiken opintojen suorittamisen ja vähäinenkin opintojen suorittaminen johtaa sairauspäivärahan menettämiseen

tuen on kannustettava ahkeraan opiskeluun jo opiskelun aikana tai viimeistään valmistumisen jälkeen

on tärkeää että jatkossa opinnot eivät keskeydy kokonaan niiden opiskelijoiden kohdalla joilla terveydentila sallii osa aikaisen opiskelun

työn tekeminen opiskelun ohessa edistää työllistymistä valmistumisen jälkeen joten opiskeluaikaiset työtulorajat eivät saa haitata työn kannustavuutta

esitys tukee kuntoutumista opintoaikojen lyhentämistä ja työurien pidentämistä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen sairauslomalta kokopäiväiseen opiskeluun

milloin saamme konkreettisia linjauksia opintotuen kehittämiseksi

on tärkeää että kaikki opiskelijat voivat jatkossa osallistua opiskeluun oman jaksamisensa mukaan ja myös tämä on totta

mielenterveysongelmista kärsiville opiskelijoille opintojen suorittaminen sairausloman aikana ja asteittainen paluu opintojen piiriin edistää siis kuntoutumista ja madaltaa kynnystä palata täysipäiväisen opiskelun pariin sairausloman jälkeen

uudistus korjaa nykyisen joustamattoman tilanteen jossa opiskelija voi joko suorittaa opintoja vain täysipäiväisesti tai olla sairauslomalla suorittamatta niitä lainkaan

arvoisa puhemies

esitys on osa laajempaa yhteiskunnallisen ajattelun muutosta työelämän jäykkien rakenteiden purkamiseksi ja eri elämäntilanteissa tarvittavan jouston lisäämiseksi

hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että se on tietoisesti pyrkinyt purkamaan suomalaisen työelämän ajattelua jossa ollaan joko työelämässä tai kokonaan sen ulkopuolella

ministeri risikko on tehnyt uraauurtavaa työtä kannustavan sosiaaliturvan ja työn yhteensovittamiseksi

erityisesti sairauden vuoksi opiskelun tai työelämän ulkopuolella olevia on tuettava kannustettava ja kynnystä palata joustavasti sorvin ääreen on madallettava

jokaisella suomalaisella on oltava oi keus ja mahdollisuus osallistua tulevaisuuden rakentamiseen oman elämäntilanteen terveyden tai voimavarojen mukaan samalla kun pidämme aina hyvää huolta niistä jotka eivät siihen itse syystä tai toisesta pysty

arvoisa puhemies

lakiehdotuksen myötä joukko osaston komentajan ja häntä ylempien kurinpitoesimiesten päätöksistä voi valittaa suoraan tuomioistuimeen

lopuksi vielä totean että lisäksi tämän hallituksen esityksen sisältämät uudistukset jotka koskevat erityishoitorahaa ja vanhempainrahaa ovat erittäin kannatettavia

oikeusturvan vahvistaminen on tietysti tärkeä suunta mutta kysyisin ministeriltä onko tässä sellaista vaaraa tai onko nähtävissä sellaista muutosta entiseen että muutenkin ruuhkaisten tuomioistuimiemme työtaakka lisääntyy tämän lain myötä entisestään

arvoisa puhemies

tilalle kaipaisi kuitenkin toteuttamiskelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja kun säästöjä on tehtävä ja puolustuskyky on turvattava

kun argumentit ja osaaminen loppuvat tuntuu alkavan asiaton nimittely ja nälviminen

zorbakset syytökset ja bobrikovit sinkoilevat

sen sijaan ette vastanneet kysymykseeni jonka aiemmin tässä esitin maksaako puolustusvoimat teidän mielestänne palkkaa väärille ihmisille

mitä tulee puolustusvoimien uudistamiseen ei ole ihan selväksi käynyt sekään mitä oppositio oikeastaan vastustaa

arvoisa puhemies

nuorisotyöttömyyden torjunta on yksi tämän hallituksen tärkeimmistä painopistealueista mikä on erinomaisen hyvä asia

kysyisin asianomaiselta ministeriltä

miten aiotte varmistaa että yhteiskunta ja koulutustakuun toteuttamiseen sisällytetään riittävästi kannustavia elementtejä suhteessa yhteiskunnan tukiin niin että työnteko opiskelu ja toimeliaisuus ylipäänsä on aina myös taloudellisesti selvästi joutenoloa kannattavampi vaihtoehto

komission mukaan aktiiviviljelijöiksi ei luokitella toimijoita jotka hallinnoivat esimerkiksi pysyviä vapaa ajan alueita

myös ratsastusmaneesit luokitellaan pysyviksi vapaa ajan rakennelmiksi ja moni maneesitalli oli vaarassa menettää eu tuet kokonaan

paitsi toimimisestaan suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuuden puolesta ministeri orpo ansaitsee kiitoksen myös toimimisestaan tämän maneesiongelman ratkaisemiseksi

tämä on tärkeä muutos joka turvaa tuet valtaosalle hevostiloista jotka käyttävät peltoalansa hevosten laiduntamiseen ja rehun tuotantoon

ensi vuonna työttömyysturvan suojaosuus helpottaa työllistymistä

suojaosuuden käyttöönotto madaltaa kynnystä työllistymiseen ja purkaa osaltaan kannustinloukkuja mistä hyötyvät kaikki työtön itse työnantaja sekä yhteiskunta

ministeri ansaitsee kiitoksen myös siitä että osatyökykyisiin kiinnitetään nyt huomiota koska jokaisellahan on oikeus tehdä työtä omien kykyjensä mukaan

kysyisinkin miten nyt jatkossa kun on otettu näitä askelia oikeaan suuntaan voitaisiin erityisesti nuorten kohdalla nuorisotakuun hengessä lisätä tähän takuuseen ja työ tai opintopaikan tarjoamiseen myös kannustavia elementtejä sosiaaliturvan osalta niin että työnteko olisi aina joutenoloa kannattavampaa tai opiskelu olisi joutenoloa kannattavampaa

tähän vastapalloon pitää tarttua ja kuten hallituksen vastauksessa huomioidut tosiasiat osoittavat niin tämä uudistus turvaa suomen puolustuskyvyn

arvoisa puhemies

olin paikalla viime maaliskuussa tampereen keskustorilla kun tamperelaiset korkeakouluopiskelijat järjestivät tempauksen opintotuen sitomiseksi elinkustannusindeksiin

hallitus on valinnut vastuullisen linjan jolla samaan aikaan kun tasapainotetaan taloutta turvataan suomen puolustuskyky myös tulevina vuosikymmeninä

sen sijaan perussuomalaisten vaihtoehto teidän ainoa vaihtoehtonne mitä te tarjoatte on että ei tehdä mitään ja jos vielä mahdollista niin palataan menneeseen

jos halutaan että suomen valtio ei ole kreikan tiellä ja velkaannu samaan malliin niin silloin menneisyyteen palaaminen tai edes nykymallilla jatkaminen ei ole vaihtoehto

lisäksi hallitusohjelman mukaan opintotukijärjestelmää uudistetaan tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista mikä on työurien pidentämiseksi tarpeellista ja järkevää

osana uudistusta korjataan toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen liittyvät epäkohdat ja tarkastellaan perheellisten opiskelijoiden asemaa

opintotuen uudistamisen kustannukset eivät ylitä uudistuksen kansanta loudellisia positiivisia vaikutuksia mikä on tässä taloudellisessa tilanteessa vastuullista

kehotan opintotuesta vastaavaa ministeri arhinmäkeä kuitenkin kiirehtimään koko opintotukijärjestelmän uudistusta

nykyisen tukimallin sitominen indeksiin ei vielä yksistään ilman muiden uudistusten toteuttamista tunnu merkittävästi yksittäisen opiskelijan kukkarossa toimeentulossa ja mahdollisuuksissa täysipäiväiseen opiskeluun

ensinnä opintotuesta on tehtävä ahkeraan opiskeluun kannustava ja täysipäiväisen opiskelun varsinkin ensimmäisinä opiskeluvuosina mahdollistava

arvoisa puhemies

on kestämätöntä että opiskelijan ei aina taloudellisesti kannata tehdä töitä tai että ahkeran opiskelijan ansaitsema stipendi aiheuttaa opintotuen takaisinperinnän eikä näin käytännössä hyödytä ansioitunutta opiskelijaa

talousvaikeuksista huolimatta meidän on panostettava koulutukseen ja osaamisen vahvistamiseen enää koulutuksesta ei saa leikata

välikysymyksen alulle pannut keskusta on kritisoinut voimakkaasti hallituksen tekemiä koulutussäästöjä mutta se ei kuitenkaan ole esittänyt omassa vaihtoehtobudjetissaan leikkausten perumista tai senttiäkään lisärahoitusta koulutukseen

opintotukijärjestelmän kokonaisvaltainen remontti on tarpeen jotta kannustetaan nuoria ahkeraan opiskeluun ja joutuisaan valmistumiseen sekä hankkimaan valmistumisen jälkeisen työllistymisen kannalta käytännössä välttämätöntä työkokemusta jo opiskeluaikana ainakin opintojen loppuvaiheessa

kun opintotuen kustannukset eivät saa ylittää uudistuksen kansantaloudellisia positiivisia vaikutuksia on tärkeää huomata että uudelleenkohdennuksia voidaan kuitenkin tehdä

niin ikään avoimeksi jäi miten keskusta suhtautuu koulutuksen säästöihin jotka ovat jo kehyksessä tuleville vuosille

arvoisa puhemies

korkeasti koulutetut opettajamme oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiva opetus sekä oppilaiden saama tuki ovat olleet peruskoulumme kulmakiviä

laadukas maksuton ja tasa arvoinen peruskoulu tarjoaa jokaiselle lapselle ja nuorelle taustasta tai varallisuudesta riippumatta mahdollisuuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen

meidän pitää panostaa siihen että tämä on mahdollista myös tulevaisuudessa

valinnan mahdollisuuden rajoittamisen sijaan meidän on huolehdittava siitä että lähikoulu on maailman paras koulu tulevaisuudessa

pakko tai mahdollisuuksien rajaaminen uhkakuvien maalailu ei auta meitä siinä tavoitteessa että lähikoulu on se paras

peruskoulumme ja toisen asteen koulutuksemme kaipaavat loikkaa tulevaisuuteen ne luovat perustan jonka päälle huippuosaamista ja tutkimusta rakennetaan

kokoomuksen usko suomalaiseen työhön heijastuu vahvasti koko hallituksen politiikkaan

kehyspäätöksen tärkein tavoite on

vaikka prosessista tyylipisteitä ei kieltämättä heru tulos ratkaisee

ei ole helppoa oppositiolla kun vastoin kaikkia herkullisia ennakkospekulaatioita hallitus onnistui jälleen tekemään vaikeassa paikassa hyviä vastuullisia päätöksiä

painopistettä on siirrettävä oppiaineiden rajat ylittävän tiedon oppimiseen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen vahvistamiseen sekä yhteistyö ja kommunikaatiovalmiuksien omaksumiseen

hallitus keskittyy linjauksiin joilla suomeen saadaan synnytettyä positiivinen käänne ja talous takaisin kasvu uralle samalla kun taloutta sopeutetaan

peruskoulumme on hypättävä myös tietoyhteiskunnan kelkkaan

arvoisa puhemies

meidän on myös turvattava laadukas opettajankoulutus sekä opetusalan ammattilaisten mahdollisuudet jatko ja täydennyskoulutukseen

arvoisa puhemies

korkeasti koulutetut opetusalan ammattilaiset ovat ratkaisevassa asemassa jotta nuoret tuntevat oppimisen innostavaksi ja kannustavaksi

lukiokoulutusta on uudistettava

lukion osaamistavoitteet on määriteltävä uudelleen ja koulutuksen sisällöt ja pedagogiikka on päivitettävä vastaamaan uuden ajan haasteisiin

ylioppilaskirjoitukset on myös uudistettava mittaamaan uudella tavalla tiedollista osaamista ja valmiuksia suhteessa jatkuvasti muuttuvaan maailmaan

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan etu on se että yrittäjyyden ja työllistämisen kannalta haitallisimpia veroja kevennetään ja väistämättömiä veronkorotuksia kohdistetaan niin että ne haittaavat mahdollisimman vähän kasvua työtä ja toimeliaisuutta

oppilaitosmuotoisen opiskelun ja oppisopimuksen rinnalle tarvitaan työssäoppimista painottava koulutussopimus jossa palkka nousee osaamisen kehittyessä

työllistävä verouudistus välittää suomalaisille yrityksille ja ulkomaalaisille investoijille viestin siitä että suomessa kannattaa kasvaa investoida ja työllistää

myös kotitaloudet ovat tervetulleita mukaan työllistämään

säästöt eivät myöskään saa vaarantaa toisen asteen duaalimallia mutta lukiokoulutuksen säästöt väistämättä vaikuttavat koulutuksen järjestämiseen ja toimipisteiden määrään

kokoomus kuunteli palautteen ja saimme neuvoteltua merkittävän kevennyksen suunniteltuihin pörssiyhtiöiden osinkojen veronkorotuksiin

kuitenkin meidän on huolehdittava siitä että laadukas koulutus on jatkossakin kaikkien suomalaisten ulottuvilla asuinpaikasta riippumatta

uudelleentarkastelun myötä pörssiyhtiöiden maksamien osinkojen verotukseen suunniteltu korotus onnistuttiin puolittamaan

sen sijaan lukioiden hallinnollinen yhdistäminen etäopetuksen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen turvaavat sen ettei koulutus muutu vain keskusten palveluksi

se kannustaa sinivalkoiseen omistajuuteen ja sijoittamiseen

osinkojen verotus kiristyy maltillisesti mutta kun katsotaan kokonaisuutta ja sen kokonaisuuden vaikutuksia yhteisöveron alennus hyödyttää myös osakkeenomistajia

yritysten kasvua ja työpaikkojen syntyä tukemaan hallitus myös perustaa yhteensä miljardiluokkaan nousevat siemen ja kasvuvaiheen rahastot

yrittäjäjärjestöjenkin kiittelemän yhteisöveron laskun ja yritysverotuksen uudistamisen lisäksi kehyspäätös sisältää suuren joukon lisää mainitsemisen arvoisia asioita

arvoisa puhemies

koulurauhalain kaivatut uudistukset parantavat koulujen työrauhaa mahdollistaen puuttumisen häiriö ja vaaratilanteisiin entistä paremmin sekä antavat myös eväitä käsitellä asioita oppilaiden kanssa kasvatuksellisessa hengessä

huomiota on myös kiinnitetty työurien pidentämiseen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä osatyökykyisten nuorten sekä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja nuorten oppisopimusmahdollisuuksiin

lakiesitykseen on jäänyt kuitenkin vielä joitakin kehittämistä vaativia kohtia joita toivon eduskunnan sivistysvaliokunnan ottavan huomioon asiaa käsitellessään

tarkoitan erityisesti säädöstä jonka mukaan vaarallisesti käyttäytyvältä oppilaalta voidaan evätä kouluun pääsy kolmen päivän ajaksi myös perusasteella

nyt otetaan askelia siihen suuntaan että jatkossa työn vastaanottaminen olisi aina kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen

säädös edesauttaisi muiden lasten turvallisuudentunteen palautumista mutta olisi ennen kaikkea vaarallisesti käyttäytyvän lapsen etu

kolmen päivän poissaoloon olisi tarkoituksenmukaista yhdistää ammattimaiset tukitoimet sekä tapahtuneen ja sen taustojen perusteellinen selvittely

arvoisa puhemies

hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että se toimillaan edesauttaa ja joustavoittaa nuorten työllistymistä yrityksiin

hallituksen ehdottama ennakkojakso jonka aikana nuorella on mahdollisuus tutustua työpaikkaan ja työnantajalla nuoreen ilman työsopimussuhdetta motivoi sekä opiskelijoita että yrityksiä käyttämään enemmän oppisopimuksen mahdollisuuksia

ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltokokeilu saa jatkoa

arvoisa puhemies

hyvä terveydenhuolto on nuorten etu ja ythsllä on opiskelijoiden terveydenhuollon ammattitaito

esimerkiksi nuorten mielenterveys ja jaksamisongelmissa yths on tärkeä tekijä ja sillä on merkitys myös vakavampien ongelmien ennaltaehkäisyssä

kuitenkin evästäisin kokeilun jatkoa ja mahdollista vakinaistamista sillä että olisi tärkeää löytää keinot järjestää amk opiskelijoiden terveydenhuolto siten että se ei edellytä pakkojäsenyyden säätämistä opiskelijakuntiin

puolivälitarkastelussa päätettiin porrastaa päivähoitomaksut palveluiden käytön mukaan sekä ottaa käyttöön uusi joustava hoitoraha alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille

erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla tulevaisuudessa parantaisi vanhemmuuden kustannusten riskin poistaminen yksin äitien työnantajilta

se voitaisiin esimerkiksi rajata puolipäiväiseksi jos toinen vanhemmista on kotona pois lukien sosiaaliset syyt ja samalla jakaa kotihoidon tuki puoliksi vanhempien kesken mikä parantaisi tasa arvon toteutumista työelämässä

arvoisa puhemies